se edellyttäisi taas valvontaa ja lisää byrokratiaa

jo hallitusohjelmassa on erityisesti tätä asiaa huomioitu ja yrittäjien hyvinvointiin kiinnitetty huomiota mutta kysyisin ministeri kataiselta

jos kunnissa kaikki päätöksenteko ja kehitystyö elinkeinopolitiikasta aina sosiaalipolitiikkaan tähdättäisiin lapsiperheiden hyvinvointiin niin silloin koko kunta ja kaikki kuntalaiset voisivat paljon nykyistä paremmin

alueelliset erot on otettava huomioon jotta kaikkialla suomessa olisi saman kaltaiset mahdollisuudet toteuttaa hyvään pyrkivää lakia

onneksi meillä suomessa alueilla on omat erilaiset vahvuutemme

kun moni yrittäjä nyt on kuolemanlaaksossa miten heidän maksuvalmiuttaan pystytään auttamaan myös tulevina aikoina

näitä alueellisia erityispiirteitä parhaiten osaavat hyödyntää alueiden omat asiantuntijat joita luontevasti ovat maakunnat ja maakuntien liitot

valiokunta muistuttaa että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ja laadun turvaamiseksi valtion tulee kuitenkin huolehtia siitä että yliopistoille turvataan riittävä perusrahoitus

poliisin puolustusvoimien ja terveydenhuollon tiedonvaihdon toimivuus on edellytys lain toimivuudelle ja turvallisuuden todelliselle paranemiselle

muun muassa jokai seen kuntaan laadittavat lapsi ja nuorisopolitiikan ohjelmat pitkälle eteenpäin auttaisivat kuntapäättäjiä ottamaan tämän ehkä uudenkinlaisen keskeisen näkökulman haltuunsa

aserekisteri esimerkiksi ei ole kokonaisuudessaan tietokannoissa ja se keskeisenä tietona ei siis kaikilta osin ole viranomaisten käytössä

yliopistoissa henkilöstömenot muodostavat noin kaksi kolmasosaa kokonaismenoista joten työnantaja ja henkilöstöpolitiikka korostuu myös uudessa mallissa missä virkasuhteet muuttuvat työsuhteiksi

temin ja muun valtionhallinnon asiantuntijuutta sen enempää väheksymättä keskushallinto ei voi tietää alueiden parasta niin kuin alueilla itse tiedetään ja on nähtävä niin että alueiden hyöty hyödyttää koko maata

arvoisa ministeri miten aiotte tukea kunnissa lapsivaikutusten arvioinnin aktiivista käyttöönottoa ja myöskin tällaista lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa ohjelmatyötä

valtion tuottavuusohjelma ei enää uuden yliopistolain myötä kohdistu yliopistoihin mikä joka tapauksessa helpottaa työsuhteisten ihmisten työskentelyä ja osaltaan vakauttaa työurien kehittymisen mikä on taas tärkeää parhaiden tutkijoiden saamiseksi yliopistoihin

maakuntien perimmäinen tehtävä on kuitenkin aina ollut toimia kaikkien kuntiensa yhteisen edun ajajina demokraattisen päätöksenteon pohjalta

muutoinkin esityksen monista puutteista huolimatta toivon lakiesityksen valiokuntakäsittelyyn malttia selvyyttä moniin avoinna oleviin kysymyksiin sekä toivotun lopputuloksen

sivistys on yksi keskustalaisuuden kulmakivi

jos keskuskunnille keskuskaupungeille tässä annetaan lainkin mukaan jokin muita erityisempi rooli esimerkiksi tärkeitä aluekehitystehtäviä laajoja aluekehitystehtäviä heikentää se entisestään reuna alueiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa ja tämä taas jälleen kerran keskittää

yksi keskustalle tärkeä tavoite oli yliopistokeskusten rahoituksen kirjaaminen uuteen lakiin

maakuntien yhteistyöryhmien asemaa sentään pyritään vahvistamaan mikä on kyllä ihan myönteinen asia

siinä yliopistot ovat täysin oma aloitteisesti ja ennakkoluulottomasti uudistaneet rakenteita mitä sivistysvaliokuntakin mietinnössään peräänkuulutti

seuraavalla eun rahoituskaudella aluekehitysrahoitus vielä leikkaantuu kolmanneksella ja kansallinen vastinraha siinä samassa suhteessa

elinikäisen oppimisen kirjaaminen lakiin ja mietinnössäkin vahvasti esille nouseva yliopistojen ja muun yhteiskunnan vuorovaikutus ovat uudistuvan lain ydintä

siksi ulkopuolisten jäsenten nykyistä vahvempi mukaantulo hallitustyöskentelyyn tulee kaikkien nähdä rikkautena ja uutena yliopistojen hallinnon

osuustyö

arvoisa puhemies

oikeudenmukaiset menettelytavat ja hyvä johtaminen korostuvat näin tarpeellisissa vaativissa suurissa uudistuksissa

lakiesityksen käsittely myös hallintovaliokunnassa on ollut vähintäänkin hämmentävää

en tunnista hallintovaliokunnan mietintöä valiokuntamme tuotokseksi

se näyttäytyy paremminkin hallitusohjelman toisintona

asiantuntijoiden kuntien ja muiden sidosryhmien kriittisiä lausuntoja ei ole huomioitu mietinnössä juuri lainkaan ja hallituksen antama lain käsittelyaika oli myös aivan liian kohtuuttoman lyhyt

kunnallisen itsehallinnon kannalta on myös ongelmallista ettei kunnille ole lakiesityksessä annettu muuta mahdollisuutta kuin kuntaliitos ja että kuntien välinen yhteistyö kielletään

arvoisa herra puhemies

suomi ikääntyy ja hoitavien käsien tarve kasvaa kasvamistaan

teimme tämän välikysymyksen ikäihmisten hyvästä hoivasta koska keskustalle arvokkaan ja turvallisen vanhuuden takaaminen on arvo sinänsä

arvokas vanhuus lähtee jokaisen ikäihmisen omista tarpeista

viime aikoina kovasti keskustelussa ollut laitoshoito on toki tarpeellinen mutta vain yksi vaihtoehto

hoitajamitoituksista puhuminen kääntyi kesän keskusteluissa desimaalien pyörittelyyn eikä se saa missään nimessä olla itse tarkoitus

vaativaa hoitoa tarvitsevien vanhusten hoito ei kuitenkaan saa olla mekaanista oireiden hoitoa ja päivästä toiseen sinnittelyä hoitajienkaan osalta

arvoisa herra puhemies

poliisien määrärahoista leikataan samalla kun poliisiammattikorkeakoulusta valmistuu aika iso määrä uusia poliiseja

kotitalousvähennyksen leikkaus energiaveron nosto ja partureiden sekä korjaamojen alennetun verokannan kokeilun lopettaminen rankaisevat pienyrittäjiä jo muutenkin vaikeassa tilanteessa

peruspalveluministeri on moneen kertaan mainostanut hallitusohjelman kirjauksia omaishoidon tuen verovapauden arvioinnista ja tuen yhtenäistämisen lupausta on tullut myös

kenttätyöhön poliisilla jää aivan erityisen vähän resursseja kun poliisien määrärahat nyt kohdennetaan sinänsä tietysti tärkeisiin asioihin kuten talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan

puhemies

työkyvyttömyyden ja muista syistä johtuvan työttömyyden kustannukset niin rahassa kuin varsinkin inhimillisestikin mitattuna ovat yhteiskunnalle aina liikaa

jo nyt on huomattu että hoitajan kotona oikeassa perheessä asuminen parantaa vanhusten kuntoa ja voimia kodikkaan ja mielekkään asumismuodon vuoksi

vetoankin ministeriin ja hallitukseen että se korjaisi poliisien määrärahavajetta heti ensi vuoden ensimmäisessä lisäbudjetissa riittävän järjestyksen kenttätyön ja poliisin yleisen näkyvyyden turvaamiseksi

hyvä puhemies

maahanmuuttajien kotouttamiseen on panostettava näinä jakolinjojen ja vihapuheiden aikoina entistäkin enemmän

tuloshan julkistettiin tänään ja tulevaisuuden kunnaksi siinä hahmoteltiin kuntarakennetta missä on kuntia seutukuntia ja metropolialueita

kotipalvelun tarkoitus ei saa olla vain valmiin ruuan asettaminen esille ja vaipan vaihtaminen ennen seuraavan hoidettavan luo kiirehtimistä

ja merkittävintä minun mielestäni tässä oli nimenomaan se että tulevaisuuden kunta oli hahmoteltu täysin irti meneillään olevasta sote uudistuksesta ja meneillään olevasta kuntalain kokonaisuudistuksesta

viime vuonna eduskunta edellytti että hallitus varaa riittävän rahoituksen kotoutumisen kustannusten maksuun mukaan lukien kuntakorvaus

sen takia en pidä hyvänä sitä että tätä uutta mallia nyt kierretään maakunnissa kertomassa ja yhä vain sekoittamassa kuntapäättäjien mieliä eikä anneta siellä sitten työrauhaa

me tiedämme sen että johdonmukainen kotouttaminen ja sitä tukeva politiikka vaatii lisää taloudellisia voimavaroja ja henkilöstöresursseja

kuntien kuristettu taloustilanne ja yhä kiristyvät vaatimukset myös vanhustenhoidon osalta ovat vaarassa johtaa siihen että kuntien on pakko periä nousevat kustannukset vanhuksilta itseltään

uutta kuntaa ja sen tehtäviä täytyy todella pohtia mutta se täytyy myöskin sitoa olemassa oleviin muutoksiin jotka ovat ihan todellisuutta täällä talossa ja kunnissa

selvitellessään mahdollisuuksiaan ottaa vastaan maahanmuuttajia kunnat joutuvat arvioimaan onko niillä resursseja huolehtia kaikis ta maahanmuuttoon liittyvistä velvoitteistaan

vanhusten palvelumaksujen on pysyttävä kohtuullisella tasolla eivätkä ne saa syödä ikäihmisen kuukausittaista tuloa kokonaan

kehittämisrahan leikkaaminen kuten moni muukin hallituksen esittämistä leikkauksista jättää jälkeensä mahdollisia säästöjä paljon suuremmat vahingot

maahanmuuttajille suunnatut sosiaali ja terveyspalvelut tulevat keskimäärin noin puolitoista kertaa kalliimmaksi kuin kantaväestölle suunnatut palvelut

kuntien omien laskelmien ja arvioiden mukaan valtionosuudet ja laskennalliset korvaukset eivät kata varsinkaan kansainvälistä suojelua saavien ja eräiden muiden henkilöiden perus ja muuta kotoutumista edistävien palvelujen järjestämistä ja niistä aiheutuvia kustannuksia

naisvaltaisia aloja kurittavat pätkätyöllisyys sekä joustamattomat työmarkkinat kun yritetään sovittaa yhteen perhe ja työelämää

arvoisa puhemies

ihan ensin minun on puututtava aikaisempaan keskusteluun siitä kun ministeri virkkunen ja edustaja paatero valistivat minua siitä että paras hanketta ei olisi valmisteltu parlamentaarisesti vaan että siinä olisi ollut vain seurantaryhmä

arvoisa puhemies

tässä kuntauudistuksessa hallitus on nyt ajamassa alas myös maakunnat mutta emme ole missään vaiheessa saaneet vastausta siihen kuinka maakuntien nykyiset tehtävät ja resurssit aiotaan jatkossa jakaa

hallitushan on sitoutunut ohjelmassaan jatkamaan kolmikantaisesti sovittua samapalkkaisuusohjelmaa jonka päätavoitteena on yksinkertaisesti luoda reiluutta työelämään

onko tarkoitus keskittää kaikki keskuskaupungeille tai näitten syntyvien suurkuntien keskuksiin esimerkiksi tärkeä elinkeinojen kehitys ja muu aluekehitys

valmistelu tapahtui parlamentaarisessa ohjausryhmässä jossa kokoomusta edusti maija perho en ole varma oliko edustaja virkkunen tuolloin ehkä eduskunnassa laisinkaan

me elämme yhä enemmän kansainvälistyvässä toimintaympäristössä mikä on valitettavasti nostanut myös terrorismin torjunnan tarpeen entistä tärkeämpään osaan

työehtosopimuksissa olisi pitänyt suunnata palkankorotukset ehdottomasti naisvaltaisille aloille ja tätä hallituksen olisi pitänyt toimissaan edistää

aluekehitystä maakunnissa heikentää myös maakunta ja kehittämisrahan supistaminen

ministeri virkkunen kuka tai mikä taho jatkossa pitää huolta siitä että myöskin reuna alueilla maakunnissa elinkeinoja kehitetään

kuitenkin jälleen tasa arvon tavoitteiden annettiin liikkua jonnekin tuntemattomaan tulevaisuuteen

puhemies

arvoisa puhemies

näin lopuksi haluaisinkin kysyä arvoisalta ministeriltä

miten te näette suomen roolin kansainvälisessä terrorismin torjunnassa

on niitä jotka puolustavat lähipalvelujen olemassaoloa koko maassa kaikille ihmisille ja sitten on niitä jotka mielellään unohtaisivat melkein puoli suomea palveluiden ja demokratian suhteen

vai mitä olisi ajateltava tänäänkin moneen kertaan todetusta pääministerin lausunnosta että puhuminen koko maan pitämisestä asuttuna on vanhahtavaa

asioista olemme siis keskustelleet mutta vastauksia emme ole vieläkään hallitukselta saaneet mitä konkreettista suurkuntahankkeella ajatellaan saavutettavan

tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan säästöjä ei synny palvelut eivät parane vaan karkaavat monilta kauas huoltosuhde ja hoivaa tarvitsevien määrä ei pienene hallinto ei kevene

arvoisa herra puhemies

auki on myös se miten hallitus aikoo saada kehyskunnat kuten espoon vantaan nurmijärven ja liedon toimimaan tahtonsa mukaan